tarvitaan uusia suunnitelmia

se on kuitenkin kotimaan sisällä olevaa rahaa eikä lähde mihinkään maailman hullutuksiin ja on tärkeää että starttirahaa on riittävästi jotta uusia yrityksiä saadaan suomeen

on kohtuullista että keskusta ja kokoomus joutuvat palauttamaan nova rahat pesille jotta veronmaksajien ei tarvitse maksaa vielä konkurssikulujakin

sille pitäisi antaa finnveran kautta ja suoraa lainaa ja edullista tukea jotta se pääsee konkurssiuhkastansa yli ja pystyy työllistämään ne ihmiset nyt mahdollisimman pian kun tilaukset alkavat taas pyöriä

nuorisosäätiön vaalituet ovat osin peräisin raha automaattiyhdistykseltä asuntorahastolta ja nuorilta vuokralaisilta ja näiden saamista kelan asumistuista

eli tämä on kyllä erittäin huonoa politiikkaa niin kuin oli hallituksen hyvätuloisia suosinut veronkevennyspolitiikkakin elvytyksen kannalta

viljanen hieman avaisi sitä mitkä ovat ne etuudet tai säädökset jotka kuntien osalta pitäisi purkaa jotta saataisiin merkittäviä säästöjä

jan edustaja alan koko

pitäisikö päivähoito lopettaa peruskoulu joka on oppivelvollisuuden kautta oikeus ja sitä kautta kuntien rahoitettava terveydenhuolto sosiaalitoimi jotka ovat nyt valtaosa kuntien menoista

he kuitenkin muuttivat ilmoituksiaan vuoden kuluttua lain edellyttämän määräajan jälkeen vasta kun ilmoitusten lainvastaisuudet tulivat julki

ministerien osalta tilanne on vakava koska heidän johdollaan valmistellaan muun muassa vero eläke työelämä ja yritystukilainsäädäntö joissa yhteiskunnalliset ja taloudelliset intressit erityisesti yritysten näkökulmasta ovat mittavat

asiattomien kytkentöjen vaara on ilmeinen ministerien osalta

vanhasen hallitus on ollut hidas valmistelemaan uutta avointa puolue ja vaalirahoituslainsäädäntöä

yksittäisille tukisummille tulee säätää kohtuullinen kokonaiskatto

arvoisa puhemies

kuultuaan valtioneuvoston tiedonannon vaalirahoituksesta eduskunta edellyttää että hallitus antaa viipymättä eduskunnalle esityksen lainsäädännöksi jossa puolue ja vaalirahoitus tehdään avoimeksi yksittäisille tukisuorituksille asetetaan kohtuullinen katto valtion ja kuntien sekä niiden omistamien yhteisöjen ja niiden tai raha automaattiyhdistyksen rahoitusta saavien yhteisöjen ja säätiöiden vaalituet sekä ay ja muiden etujärjestöjen joiden jäsenmaksut ovat verotuksessa vähennyskelpoisia varoista maksettavat vaalituet kielletään puolue ja vaalirahoituksen valvonta järjestetään tehokkaaksi ja säädösten rikkomisesta säädetään asianmukaiset sanktiot ja siirtyy päiväjärjestykseen

teidän vaihtoehtobudjetissanne ja esimerkiksi tämän mietinnön liitteenä olevassa vastalauseessa ei ole sanaakaan siitä miten te aikoisitte lunastaa ne lupaukset jotka olette antaneet

minusta on hienoa että hallitus on saanut velkaantumisen taittumaan

herra puhemies

taxellin komiteassa joka viime talvena luovutti perustuslain uudistusta koskevan mietintönsä tätä asiaa käsiteltiin niin kuin täällä sanotaan viime kesäkuussa valtiovarainministeriöstä tulleen kirjelmän perusteella

jos uskomme niin me voimme tällaisen paketin joka nyt on rakennettu kiireellä yön tunteina brysselissä muutama viikko sitten hyväksyä

minä odotin oppositiolta ja erityisesti vasemmistolta ja vihreältä oppositiolta rakentavia vaihtoehtoja mutta niitä ei kyllä yhtäkään ole kuulunut vain periaatteita ja periaatteilla tässä ei nyt politiikkaa ja suomea voida pelastaa

tuossa komiteassa todettiin kyllä keskustelussa että tämä asia on sellainen joka kannattaa toteuttaa viedä eteenpäin mutta ajanpuutteen vuoksi komitea ei tähän ottanut kantaa vaan jätti sen erillishankkeeksi

mutta jos emme usko niin me teemme raskaan virheen sitomalla suomalaiset veronmaksajat eurooppalaisten pankkien ja virheellistä talouspolitiikkaa harjoittaneiden ja väärälle pohjalle rakennetun eurojärjestelmän pelastamiseksi

äskeisen kyselytunnin ensimmäisen kysymyksen yhteydessä käyty työllisyyskeskustelu oli vastausten osalta varsin masentava

nyt on lähes miljardin maahanmuuttokustannukset vielä uutena otettava huomioon tässä laskelmassa

viime maanantaina keski suomen kansanedustajat olivat piirihallintoviranomaisten kanssa palaverissa ja siellä tuli meille esimerkiksi hyvin selväksi että jo kesään mennessä työllisyysmäärärahat loppuvat ja hallitus vain lepäilee yli kesälomien ja odottaa tilanteen pahenemista

valitettavasti minun täytyy sanoa että minä en luota että euro kestää ja jos ja kun se ei kestä niin silloin nämä lankeavat maksettavaksi ja suomalaiset veronmaksajat joutuvat maksamaan täysin vieraiden ihmisten tekemistä virheistä pelastamaan suuret eurooppalaiset ja ehkä muistakin maanosista olevat pankit ja niiden omistajat

lopulta saksan liittokansleri ja ranskan presidentti tekevät kahdestaan lehmänkauppansa tällä kertaa aika hyvän ja ilmoittavat muille miten he omien maidensa edut turvaavat muita kuuntelematta

tässä tilanteessa jos oltaisiin ja jatkettaisiin nyt niin kuin oppositio vasemmisto esittää niin joutuisimme liiallisen alijäämän menettelyyn ja luottoluokituksen laskuun ja se olisi katastrofi suomalaisille köyhille

kuntien kannalta josta tässä käsittelyssä olevassa asiassa on kysymys tämä on erittäin vaarallista ja huolestuttavaa kahdella tavalla vähintään

tämä sekavuus oli pelättävissä kun lissabonin sopimus hyväksyttiin ja suomi on sivustaseuraaja jonka nettomaksu vain kasvaa

tämä vasemmistoliiton aloite sisältää oikeastaan kaikki ne ongelmat jotka meillä tämän päivän kansaneläkkeeseen sisältyvät

mitä itse tähän esitykseen tai muutokseen tulee niin tämä täydellisyysperiaatteen muuttaminen tältä osin on mielestäni hyvin perusteltua

kuntien verotulot menevät alaspäin sitä mukaa mitä enemmän työttömyys kasvaa ja hallitus antaa sen kasvaa

tämä niin kuin tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja ahdekin totesi on pienoinen säästölakikin eli turhia lainanottokuluja saadaan pois

niitä on valtavan paljon valitettavasti

kreikka olisi pitänyt hallitusti jättää ulos euromaiden ryhmästä ja suuret eurooppalaiset pankit olisi pitänyt panna vastuuseen holtittomasta lainapolitiikastaan

vasemmistoliitto oli hallituksessa silloin kun kansaneläkkeen pohjaosan leikkaus pantiin liikkeelle ja siitä lähtien

uskon kyllä että eduskunta pitää kiinni budjettivallastaan niin että tässä ei mitään vallansiirtoa tapahdu mihinkään suuntaan

pelastimme pankit pankkien omistajat mutta emme pelastaneet suomalaisia kotitalouksia emmekä yrittäjiä ainakaan pienyrityksiä

mitä sitten tulee tähän esityksen sisältöön niin tämä on oikea ja kannatettava

euroalue synnytettiin poliittisin perustein

eli kaiken kaikkiaan hyvin järkevä ja kannatettava esitys joka on syytä viedä eteenpäin ja loppuun asti

silloin kun tuohon heräsin viime syksynä niin totesin mielessäni että en tule tekemään enää sellaista päätöstä jossa pelastan pankit ja niiden omistajat mutta unohdan ihmiset ja yritykset

viisainta olisikin se että ylivelkaiset euromaat siirrettäisiin ulkopuolelle tarkkailuluokalle kunnes ne itse ovat saaneet taloutensa vakaalle pohjalle

sehän huononee joka tapauksessa mutta tämä on aivan välttämätöntä ja tämä on se lääke jolla parhaiten estetään sekä verotulojen menetykset että sosiaali ja muiden menojen kasvu kunnissa ja sama koskee myös valtiota

nyt on osittain tästä kysymys ja myönnän että tämä tilanne on tavattoman vaikea tämä on vakava hankala ja ymmärrän ministeri kataisen paineet kun hän siellä brysselissä oli neuvottelemassa tästä yön tunteina ja oli pakko tehdä ratkaisuja ennen kuin japanin pörssi ja sitä myöten muut pörssit avautuivat

markkinat eivät usko tällaista pakettia ja mitä sitten tehdään

totean vielä että esimerkiksi euroopan aluekehitysrahaston varojen uudelleenkohdentamista pitäisi nyt harkita tai toteuttaa

eli todellisuudessa tältä vuodelta siirtyy aikamoinen reaalinen leikkaus kansaneläkkeisiin ensi vuodelle ja eteenpäin siitä ja se jää sinne pohjaan aina niin kuin ovat jääneet ne vanhat leikkauksetkin ja jälkeenjäämiset

jäsenmaiden taloudelliset rangaistukset vain kärjistävät vaikeuksia ja suututtavat kansalaiset protesteihin ja jopa väkivaltaan asti kaduilla

kun kahdeksan puolueen osalta edustus oli niin kuusi puoluetta hyväksyi tämän mutta kokoomuksen taru tujunen ja ruotsalaisen kansanpuolueen ulla achren jättivät kirjallisen eriävän mielipiteen tästä asiasta

yritykset eivät nyt noita varoja hae taloustilanteen takia ja niitä pitäisi käyttää työllisyyttä parantaviin toimenpiteisiin tuolla maakunnissa järkeviin kohteisiin

arvoisa puhemies

kun nyt indeksiin vaikuttavat muun muassa autot ja kodin tekniikka niin ei niitä vanhempi väki joka vuosi osta vaan ajaa sillä vanhalla ladalla ehkä

mutta aina kun on tehty kansainvälisiä sopimuksia itsekin olen niitä ollut joskus neuvottelemassa niin tiedän ja ymmärrän ja kaikki me ymmärrämme että niissä kaikissa on aina eduskuntavarauma ne vaativat eduskunnan päätöksen

hän kertoi valiokunnassa että romanit ovat bulgariassa ja romaniassa slummeissa heillä ei ole osoitetta ja kun heillä ei ole osoitetta heillä ei ole sosiaaliturvaa eikä ihmisarvoa

näin ollen tämä pitäisi ottaa tässä indeksissä huomioon eli kansaneläkeindeksi pitäisi korjata vastaamaan kansaneläkeläisen kulutusta eikä olla sellainen kuin se tänä päivänä on

ministeri ei voi vaikka hän saisi suuren valiokunnan puheenjohtajalta ja jäseniltä minkälaisia tekstiviestejä tahansa sitoa eduskunnan päätöstä

tästä johtuu se että heistä tulee euroopan unionin alueella asuvina suuria ongelmia ja heillä on todella ala arvoinen asema näissä euroopan unionin jäsenmaissa

esimerkiksi tiedän keski suomessa laajentuneen jämsän kaupungin jossa ongelmat ovat tavattoman suuret

mutta tämä aloite ansaitsee kyllä ihan kiitoksen

näin eivät tehneet kuitenkaan keskustan ja vihreitten edustajat eli jarmo korhonen ja pekka haavisto tuossa työryhmässä

samaten uudessa jyväskylässä henkilöstösopimus joudutaan irtisanomaan kun rahat eivät riitä ja monia muita tällaisia ikäviä ongelmia on tullut esiin

eli suuri virhe tehtiin silloin kun bulgaria ja romania otettiin tällaisessa kunnossa euroopan unionin jäseneksi ja suomikin sen hyväksyi

he hyväksyivät katot mutta kuitenkin vaikka edustavat hallituksen enemmistöä eivät olleet tämän takana

omassa kunnassani uuraisilla on myös taloustyöryhmä joka etsii säästöjä niistä niukoista menoista jotka jo on vedetty hyvin ohuiksi

meillä on huomenna äänestyksessä lisätalousarvio jossa on miljoona euroa tämän välineen osakepääomaan

tämä ihmetyttää miksi annoitte oikeiston rahapiireille tältä osin tämän vallan jatkaa entiseen tapaan ilman kattoja tukea vaalityötä

siellä esimerkiksi keskustan valtuutetut ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ja jäsenet ovat aivan ihmeissään miksi valtio ei tule edes kohtuudella mukaan ja viivyttelee näillä päätöksillä

omassa kunnassani kuitenkin on voimakas väestönkasvu ja talouden perusta varsin hyvä mutta tilanne on huononemassa kuitenkin hurjalla vauhdilla

sitten vielä valmistelussa ja työn alla on eun presidentin van rompuyin paketti jossa otetaan budjetti ja finanssivaltaa pois jäsenvaltioilta euroopan unionin jäsenmailta

suunniteltu talouspolitiikan koordinaatio ja unionin talouspoliittisen vallan kasvattaminen on tarpeen vain jos tällä velkojen sosialisoinnin tiellä jatketaan

jos ja kun suomi on ottanut vastuun holtittomien ja jopa epärehellisten jäsenmaiden veloista on perusteltua että nämä velkamaat joutuvat holhoukseen

ollaan ison paketin kanssa tekemisissä ja kiitos ed

mutta vaikka eu ei saisikaan oikeutta puuttua jäsenmaan talouspolitiikan yksityiskohtiin se saisi valtuudet tosiasiassa määrätä jäsenmaiden siis myös suomen talouden menokehyksistä

on todellakin menty sen vaiheen yli jossa saatiin nauttia eurooppalaisen yhteistyön hedelmistä ja oli hyvä ehkä hyvältä tuntuva kehitys

parempi ja terveempi järjestelmä on valtionosuusjärjestelmän kautta turvata kuntien rahoituspohja eikä yhteisöveron kautta

mutta siihen nähden kyllä aika tavalla hämmästelen vasemmistopuolueitten lisäysesityksiä lisäbudjettiin

esimerkiksi tämä jäsenmaiden talouksien hulvaton meno kun kukaan ei seurannut eikä valvonut eikä ollut halua käyttää niitäkään keinoja jotka sopimukset olisivat sallineet erityisesti kai siksi että oli liian isoja jäsenmaita muun muassa ranska joihin olisi pitänyt puuttua

lisäbudjetissa ei ole tarkoitus avata uusia menoja hallitsemattomasti

silloin tulee eteen kun tällaisia näin paljon tulee kysymys siitä mistä rahoitus

molemmat parantavat hieman kuntien talouden tilannetta tai hidastavat sitä syöksyä mikä kuntataloudessa on

tämä on teillä pelkästään nyt velanoton varassa ja siinä suhteessa kyllä aivan ihmeellistä

kurinalainen varovainen finanssipolitiikka on toki tärkeää mutta sitä ei pidä harjoittaa köyhimmän kansanosan kustannuksella kuten nyt tapahtuu meilläkin

ei ollut valmiutta rohkeutta ja sitten muutamat maat valitettavan monet maat luottivat että kyllä euro meidät pelastaa tehdään mitä tahansa ja siinä sotkussa nyt sitten ollaan varsin syvällä

esittämänne tarkoitukset ovat toki hyviä mutta monista niistä syntyy myös pysyviä uusia menoja jotka tulevina vuosina rasittavat myös voimakkaasti

mutta kun esimerkiksi yhteisöveron tuotto alenee roimasti niin ei se prosenttiosuuden nostaminen tuo kunnille uutta rahaa vaan hiukan parantaa aleneman syvyyttä

arvoisa puhemies

valitettavasti käytettävissä olevat tiedot ovat epämääräisiä ja ristiriitaisia sen arvioimiseksi mitkä vaikutukset tällä paketilla on talouteemme ja eduskunnan perustuslailliseen budjettivaltaan

nyt on panostettava työllisyyden parantamiseen ja samalla estettävä köyhyyden lisääntyminen

herra puhemies

eli tässä mielessä tämä on oikean suuntainen mutta täysin riittämätön niihin velvoitteisiin nähden mistä kunnat joutuvat tänä päivänä vastaamaan

nyt käsittelyssä olevan asian käsittely täällä eduskunnassa